mäntylä istuu usein uskomatonta kuusi ei

risto sanoi tuu surun yli kaksi ääntä kuusikymmentäyksi ei poissa kuusi uskontoon ovat nyt niiden mukaan se on miten työ joka oli uskonut kaksi ei pidä

oli aihe eli niin meidän on tehtävä koska se on päässä jäänyt painaa järkevää ja oikeudenmukainen

viljelty ja jaaritusta mustonen seitsemäntoista ei pyydä vasta

kansakunnalla ei ole varaa välivuoteen vuoteen jolloin tärkeät päätökset ja niiden rahoitus siirretään tulevien eduskuntavaalien jälkeiseen aikaan

viikonvaihteen tiedot viittaavat siihen että tähän saakka tehdyt eun tukipäätökset eivät näytä olevan riittäviä pankkien pelastamiseksi siellä

äänestyksessä

lapin työ

kysyn teiltä

kun nyt on semmoinen huhu liikkeellä arvoisa pääministeri että suomesta hallituksen piiristä olisi toivottu että suomi saa vain yhden kutsun edessä olevaan huippukokoukseen pitääkö tämä paikkansa

esa paajanen mustajärvi

on ensimmäisessä vaiheessa tehty nämä krimin tilanteeseen liittyvät pakotteet ja sitten toisessa vaiheessa näitä pakotteita muutamaa kuukautta myöhemmin laajennettiin turvaamaan koko ukrainan kehityksen vakautta ja aivan erityisesti turvaamaan sitä että itä ukrainaan voidaan palauttaa laillinen meno

sutelan kuvia ääntä kun kahdeksan ii kaksi kahdeksan poissa eduskunta hyväksyy miten muka

pidentyä aidosta muster verotus kaksi gseitsemäny

louhelainen

itsekästä on pelkuruus joka jääräpäisesti vetää suomea syvyyksiin se on itsekästä koska sen motiivien joukossa menestyneiden poliitikkojen itsesuojeluvaistoa ja halu olla mieliksi eurooppalaisille kollegoille

sosialidemokraatit esittivät omassa vaihtoehtobudjetissaan viime syksynä sekä nuorten auttamista että myös suhdannetilanteeseen liittyen laivatilausten varhaistamista

edustajan

elomaa

myönnän vielä tähän aiheeseen liittyen vastauspuheenvuorot edustajille rantakangas turunen kari ja tiilikainen jonka erinomaisesta puheenvuorosta tämä vilkas keskustelu sai alkunsa

aston v neljä ääntä viisi kolme ii kolme tyhjää poissa yhdeksän eduskunta on omaksunut miten muka silkkaa miten työllistä kaljus on kolme ehdokasta maajoukkojen

ja se turva tarvitaan se on tärkeä osa meidän kaikkien hyvinvointia ja pärjäämistä että voimme luottaa siihen että tulot eivät mene nollaan työttömyyden sattuessa

joensuussa

toinen

ja harri sivonen sanoi käsi pitkään odottaa todeksi nikan äidin stereo

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

seitsemän mustiaan kuusikymmentäneljä topossa kahdeksantoista eduskunta hyväksyi miten muka silkkaan yhdy arvosteluun väyrynen ei uskonut kahdeksan ei pyydä

hyvä

eduskunta edellyttää että avioliittokäsitteen laajentamisesta lainsäädännössä koskemaan myös samaa sukupuolta olevia pareja järjestetään neuvoa antava kansanäänestys ennen asianomaisten lakien mahdollista muuttamista

no nyt kun ministeri stubb on sanonut että tämä on menetetty tapaus niin siinähän tavallaan tullaan sitten sille ulottuvuudelle että nämä krimin tilanteesta krimin liittämisestä venäjään johtuvat pakotteet poistettaisiin ja se on kyllä aika nurinkurinen ajattelu

kun täällä keskustan edustajat ovat tuoneet useamman tällaisen yrityksen jossa on tilanne se että avoimet työpaikat eivät täyty ja työttömät eivät halua heidän kertomansa mukaan mennä niihin niin ehdotan todellakin että mennään yhdessä sinne ja katsotaan

kolmekymmentäneljä viikinkialusten musterin uskon veneilijöitä tawast vastamajat oy o

turunen

raatikainen

on siis paljon asioita joissa joutuu kysymään mikä on keskustan todellinen kanta näissä asioissa

merkitään

edustajaa

äänestyksessä

me kaikki tiedämme ettei suomen kansa kunnioita sellaista asennetta se arvostaa poliitikkoja jotka tekevät rohkeita päätöksiä kansansa

ilman suunnanmuutosta tästä vuodesta uhkaa tulla menetettyjen mahdollisuuksien vuosi

jatkamme debattia

yhtyneen

sota on yksi ääntä viisi kuusi eri poissa kaksitoista jos kanavakset miten muka

äänestäjän esitykset kuudestakymmenestä kuusi yhdeksän s

haluaako joku vielä sanoa jotakin ennen ministeri rinteen puheenvuoroa

äänestyksissä

tälle kilpailukykysopimukselle uusi nimi eurosopimus ei ole yhtään sen parempi kuin edeltäjänsäkään koska siinä puututaan asioihin jotka eivät kuulu euroopan unionin tasolla päätettäviksi ja joista mielipiteemme on kansallisestikin jyrkästi toinen kuin hallituksen

hänninen

olemme iloisia siitä että nyt hallituksessa on takki kääntynyt ja se on nyt valmis esittämään osaa telakkatyöryhmän esityksistä joskin muutamaa kymmentä miljoonaa vähemmän

sen estämiseksi hallituksen pitäisi tarttua opposition rakentavalla tavalla esittämiin työllisyyttä vahvistaviin oikeudenmukaisuutta korostaviin ja kansalaisten turvallisuutta lisääviin ehdotuksiin

eduskunta edellyttää että avioliittolainsäädäntöä uudistettaessa perheen ulkopuolisessa eli vieraslapsiadoptiossa turvataan lapselle oi keus isään ja äitiin jollei nykyisiä käytäntöjä noudattaen ole lapsen edun kannalta painavia syitä sijoittaa häntä yhden vanhemman perheeseen

sama aika viisi ja antakoon seitsemän eija topo seitsemäntoista jos kuntoon päässeen istuksivaks mun stooriis

sehän on aika tärkeä tieto että mistä tämmöinen johtuu ja miten se tilanne siellä työpaikalla on jos ei tule jossain lieksassa hakijoita tällaiselle kurssille jossa luvataan työpaikka

niin siitä linjasta joka niitä tulottomia kotitalouksia tuottaa

missähän osasi

hongisto karimäki

äänestyksissä

euroopassa selvästi kasvaa se ajatus että pitäisi painaa lujasti jotta sekä venäjä että ukraina tekevät oman osuutensa minskin sopimuksessa ja jos siinä tapahtuu positiivista kehitystä niin pakotteita voidaan purkaa

nyt kuka oli vain typerä jos

pidin jo ostaja ryysydutus kahdeksantoista ypy

kalliorinne villiinnystyrän korhonen

o o o

me emme kannata eläkeiän pakkonostoja emmekä näe että eläkeiän nosto suomessa mitenkään auttaa irlantia portugalia kreikkaa tai muita vaikeuksissa olevia maita

dementiahoidosta kaljoitus kolmekymmentä ei arvostama

äänestyksen

ssa klo kuusitoista ja anke kuusikymmentäseitsemän eli onko yksi tyhjä poissa viisitoista jos kuntoa

risto

kivelä

james hirvisaaren lausumaehdotusta ei ole kannatettu joten se raukeaa

tekstejä edustaja kokko kannatti kai juuri ne

juvonen joutsenlahti

joensuussa

lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä

alanko kahiluoto toivola arhinmäki

linjausta kettusen uusi hyppytavastamme

tuomas pöystin sataneljäkymmentäneljä ääntä

eduskunta hyväksyi miten

grass

emme myöskään näe että tuloverotuksen linjojen sopiminen kuuluisi eu maiden huippukokoukselle

lisäksi on annettu neljä tyhjää äänestyslippua

tämä keskustelu alkaa lähteä vähän avarammille radoille

oinonen viimeistä vee viikko

sota olisi yksi ja yli kymmentä eri poissa kahdeksan eduskuntaan

lainaus tavallisen rohkean ihmisen yksinkertainen teko on olla osallistumatta valheisiin olla

sekään että vaalilippu johon on merkitty nimi pöyhönen on tämänniminen henkilö ei ole hakenut virkaa osalle tuli puhtia

anteeksi

mäkipää

sota on kymmenen ja antoi seitsemän yksi eijan takkusi kahdeksantoista eduskunta hyväksyy nyt

myllykoski

veropainotteinen elvytyslinja ei ole toiminut ja se on osaltaan pahentanut tilannettamme

arvoisa puhemies